suomenkin on varauduttava osallistumaan näihin talkoisiin

tärkeätä on myös huomata että eu on nyt ensimmäistä kertaa ollut näin mittavassa kansainvälisessä kriisissä todella keskeinen toimija

ei ole hyvä asia jos valtioneuvosto tuo eduskunnan käsiteltäväksi tärkeitä kriisinhallintaa koskevia päätöksiä lyhyellä käsittelyajalla ja puutteellisin tiedoin

nyt tässä on eräs vaikeus ollut jo tähän asti eli se että on ollut vaikea rekrytoida väkeä afganistaniin

toiseksi kansainvälinen tilanne on nyt kärjistynyt tavalla joka saattaa heijastua kielteisesti sellaisiin kysymyksiin kuten esimerkiksi iranin ydinhankkeiden hillitsemispyrkimykseen lähi idän rauhanprosessiin ja terrorismin torjunnan edellyttämään laajaan kansainväliseen yhteistyöhön

nytkin olisi mahdollisuus rekrytoida kouluttajia enemmän mutta näillä työehdoilla ja sanotaan nyt suoraan myöskään tällä palkkauksella ei näytä olevan riittävästi halukkaita lähtemään sinne

mietintöömme liittyy yksi vastalause vasemmistoliiton vastalause

täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja tästä asiasta ja myöskin aika monessa puheenvuorossa on kritisoitu näitä taistelujoukkoja

edelleenkin täällä naisten ja tyttöjen kouluttamisessa on erittäin paljon tehtävää ja toivon että sikäli kuin suomi voi kehitysavullaan ja muulla vaikuttaa tähän niin siihen satsattaisiin paljon enemmän koska on osoittautunut että naisten ja tyttöjen kouluttaminen yleensä kehitysmaissa on avain moneen hyvään asiaan

olen myös huolestunut ykn turvallisuusneuvoston toimintakyvystä tai paremminkin toimintakyvyttömyydestä jota tarvitaan paitsi ajankohtaisten kriisien hallinnassa myös edistämään yk reformin onnistumista

tämä on tietysti kysymys joka pitää tässä yhteydessä myöskin ratkaista

nyt kun meillä ovat ministerit paikalla niin on ainutlaatuisen hyvä tilaisuus keskustella myöskin tästä viime aikoina paljon esillä olleesta pohjoismaisesta puolustus ja turvallisuuspoliittisesta yhteistyöstä

meillä oli tänään ulkoasiainvaliokunnassa ympäristöministeriön asiantuntija esittämässä näkemyksiä juuri tästä teemasta josta täällä tänään keskustellaan ja hän otti aika vahvasti esille sen että maailmassa ylipäätään ei ole riittävää koordinaatiota kehitysyhteistyön ja ympäristönsuojelun välillä ja että on ihmeellistä että ei nähdä sitä yhteyttä joka näillä asioilla on

mitä tulee sitten vielä ihan lyhyesti herra puhemies tähän tiedonsaantiin josta täällä kysyttiin voin sanoa että ainakaan ulkoasiainvaliokunnan osalta ei ole ollut mitään puutetta oikeasta tiedosta

ministeri haglund toivottavasti täällä vakuuttaa että ei se ole paha asia että suomalaiset sotilaat harjoittelevat lähimaitten sotilaitten kanssa

millä tavalla katsotte että vastaisuudessa koordinoidaan erittäin hyvin tämä sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan ja kehitysavun yhteistyö koska aika ajoin olemme saaneet ulkoasiainvaliokunnasta tietoa että ei ole aina ollut ihan tasatahtista tämä yhteistyö ja nyt kun tämä tulee vielä tärkeämmäksi miten aiotte sitä yhteistyötä kehittää

mitenkä ministerit näkevät että tässä voidaan edistyä

venäjää ei pidä eristää eikä venäjän pitäisi eristäytyä

kuinka pitkälle tämä yhteistyö voi mennä ottaen huomioon että mukana on sekä nato maita että sotilasliittoihin kuulumattomia maita

uskon että sekä eu että nato ovat valmiita jatkamaan rakentavaa yhteistyötä venäjän kanssa mutta on syytä avoimesti todeta että yhteistyön lähtökohdat ovat nyt aikaisempaa paljon vaikeammat

siis niin kuin ministeri tuomioja täällä sanoi vikahan on siinä että valtiot eivät eussa ole pystyneet sopimaan siitä miten näitä käytetään ja millaisissa tilanteissa ja silloin kun tulee akuutteja tilanteita

vielä on se näkökohta että nythän jo kuitenkin norja esimerkiksi nato maana on mukana näissä bgissä ja näissä euroopan unionin taistelujoukoissa että yhtä ja toista yhteistyötä näköjään voidaan harjoittaa

etyjillä voi olla merkittävä rooli etelä kaukasian alueen vakauttamisessa mikäli jäsenmaat haluavat sille tämän roolin antaa

eli kysyisin tästä ministeriltä

teidän on käytävä nyt sellaisia neuvotteluja ja ymmärrän että ruotsin kanssa onkin jo käyty joissa oltaisiin aloitteellisia että luodaan sellaiset pelisäännöt

toinen on sitten täällä jo edustaja mäkipäänkin esille ottama kysymys tällaisesta parlamentaarisen demokratian edistämisestä myöskin kehitysyhteistyön puitteissa

lähimmässä tulevaisuudessa etyjin painopisteen tulee olla tulitaukosopimuksen toimeenpanossa ja pysyvämmän ratkaisun etsimisen kannalta tärkeän kansainvälisen järjestelyn luomisessa

sillä olisi erittäin myönteisiä vaikutuksia monella tavalla myöskin kehitysyhteistyön saralla jos voitaisiin edistää parlamentaarisen demokratian periaatteita eri maissa ja siinä parlamentit voisivat näytellä myöskin roolia

se tilanne on kuitenkin sellainen että emme saa siitä minkäänlaista verovähennystä tällä hetkellä mutta teemme sen erittäin mielellämme esimerkiksi keniassa tyttöjen koulutuksen auttamisen hyväksi

kun me neuvottelimme eu jäsenyyden niin silloinhan samassa yhteydessä neuvoteltiin myöskin tietyistä järjestelyistä venäjän kaupan osalta niin että venäjän kauppa ei joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen

juhantalo

ymmärrän että ensin tehtäisiin tällainen poliittinen osuus mutta minkälaiset ovat sitten ne askelmerkit siitä eteenpäin taloudellisella puolella

cane

kysyn pääministeriltä

kanerva

arvoisa puhemies

ruotsissa on käynnistetty prosessi jossa ruotsi käynnistää hyvin syvällisen turvallisuuspoliittisen yhteistyön yhdysvaltojen tanskan ja puolan kanssa

viime päivinä on kuulunut erittäin huolestuttavia tietoja erityisesti espanjan taloudellisen tilanteen heikkenemisestä

sitä paitsi tässä on sellainen silmänkääntötemppu että kyllähän valtio joka tapauksessa maksaa tästä verovähennyksestä oman osuutensa jos se suoritetaan verovähennyksenä tuloista tai veroista kumpi se nyt sitten on

uteliaisuudesta kysyn ministeriltä mitä jos käy sillä tavalla että espanja nyt lähiaikoina ei kestäkään vaan sortuu tässä tilanteessa ja nämä valmiudet eivät sitten ole vielä olemassa

katsotteko että suomella olisi myöskin syytä tällaiseen kahdenväliseen vuoropuheluun voimakkaammin esimerkiksi näiden maiden kanssa senkin yli mitä normaalisti on vuorovaikutusta esimerkiksi nato yhteistyössä ja muussa tällaisessa

siinä tämmöinen lähentyminen ja vuoropuhelu olisi erittäin mahdollista

kiuru

meillä on rakenteilla ja tullaan rakentamaan vielä useita ydinvoimaloita

se tarkoittaa sitä että kun meidän perinteinen raskas teollisuus ei jatkossa enää tarvitse niin paljon energiaa kuin vielä ennustettiin joku viitisen vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten vaan tämä kokonaisenergian tarve on laskenut

on erittäin hyvä että tätä keskustelua täällä käydään

tämä tulee merkitsemään sitä niin tämä kivihiilen kohtuuton osuus tulee vähenemään ja samoin tulee vähenemään tarve vielä jatkossa polttaa turvetta niin paljon kuin tällä hetkellä poltetaan

hantula

kun täällä näitä muita asioita käsitellään hyvinkin laajasti niin haluan kiinnittää erääseen yksityiskohtaan tässä huomiota nimittäin siihen että venäjä ei mieluusti kohtele euroopan unionia yhteisöllisesti vaan venäjä haluaa painottaa toimintaansa hyvin paljon kahdenvälisiin suhteisiin

sen hintahan ei muodostu pelkästään siitä mitä se nyt maksaa vaan sen hinta muodostuu kaikista niistä vesistövaikutuksista niistä joista järvistä jotka se on tuhonnut joihin on tullut valtava määrä erilaisia laskeumia ja myöskin tulvaherkkyys on lisääntynyt kun suot eivät enää pidätä vettä

sehän nimittäin johtaa sentyyppiseen tilanteeseen että harjoitetaan hajota ja hallitse politiikkaa divide et impera politiikkaa ja se ei ole siis myöskään eun kannalta hyvä lähtökohta

silti on todettava että on äärettömän tärkeätä että on myöskin kahdenvälisiä suhteita mutta sitten täytyy aika selkeästi eun yhteydessä päättää siinä on suomen hallituksella valvontatehtävä mitkä asiat kuuluvat venäjä suhteissa yhteisöllisesti hoidettaviin asioihin

ulkoasiainvaliokunta on useasti kritisoinut tätä edustustoverkkojen vähentämistä

se onkin todella suuri ongelma kun ajatellaan että lähetystöt ovat kuitenkin sellaisia yksiköitä joihin viejät ja yritykset ottavat yhteyttä

esimerkiksi puutulleissa ja nyt kun venäjä tulee wton jäseneksi se johtaa siihen että venäjä joutuu toimimaan kansainvälisten taloudellisten pelisääntöjen mukaisesti paremmin kuin aikaisemmin

herra puhemies

afganistanin tilanteesta on käyty tässä salissa monta vakavaa keskustelua ja se on todella paikallaan sillä tilanne on vakava ja puhumme erittäin vaikeasta asiasta

varsinkin silloin jos on vähän kehittynyt maa lähetystön merkitys ja edustuston merkitys on erittäin suuri

norjan kanssa tehty merirajasopimus pohjoisen jäämeren suhteen sitten juuri täällä mainittu wton jäsenyys ja arktisen alueen yhteistyö ovat sellaisia asioita joissa suomen täytyy hyvin keskeisesti olla mukana

herra puhemies

ymmärrän että on tiettyä turhautumista siitä että näitä joukkoja ei ole käytetty

te herra pääministeri ja teidän hallituksenne olette tarttuneet erittäin tärkeään asiaan ja on todella kannatettava teema että lähdette tätä selvittämään

meidän kannaltamme voidaan todeta keskitetysti venäjän suhteen että mitä vauraampi mitä demokraattisempi mitä avoimempi venäjä sitä parempi suomelle

mutta kysyn

ällää esittelemällä

siitä vedänkin sen johtopäätöksen että jos tämä vielä jatkuu näiden valmiusvuorojen aikana niin silloin täytyy kyllä eun sisällä käydä syvällistä keskustelua siitä kun tiedetään että lähinnä suuret jäsenmaat eivät ole olleet kiinnostuneita erityisesti ne eivät ole olleet kiinnostuneita tästä käytöstä niin silloin täytyy keskustella hieman pelisäännöistä ja siitä millä tavalla tätä toimintaa harjoitetaan jatkossa

voitaisiin sillä tavalla toimia että esimerkiksi ruotsin norjan tanskan kanssa voidaan toimia yhteistyössä eri maissa ja näin säästää kustannuksia

on aivan selvää että on vanhentuneita tarpeettomia byrokraattisia säädöksiä joita voidaan parantaa ja poistaa sellaisia joita ei enää tarvita mutta on koko ajan pidettävä mielessä se että mitään säädöksiä yleensä ei ole tehty turhaan

ensinnäkin meillä on inhimillinen velvollisuus jo kehitysyhteistyönkin kautta auttaa heikommassa asemassa olevia kanssaihmisiä ulkomailla ei tietenkään vain afganistanissa vaan mahdollisuuksien mukaan myös muualla

nyt kun te lähdette tähän toimeen kehotan että otatte sellaisen paragrafin huomioon jokaisessa kohdassa jossa puratte näitä sääntöjä että arvioidaan sen vaikutus itse siihen asiaan jota on haluttu suojella samalla kun poistetaan turhaa byrokratiaa

mäkelä

sillä on erittäin suuri merkitys että lisätään suomen puolustusvoimien yhteistoimintakykyä saadaan huippuluokkaan koulutettuja sotilaita ja sen lisäksi myöskin nämä käytännön systeemit opitaan ihan uudella tavalla ja ihan kantapään kautta

näin

mä

eli toisin sanoen tässä on paljon hyviä elementtejä myöskin suomen puolustusvoimien kannalta ja oman turvallisuutemme kannalta että ei pidä myöskään tätä puolta vähätellä

mäntylä poissa

herra puhemies

jos emme pysty auttamaan afganistania mitä se kertoo ääriliikkeille jotka tälläkin hetkellä yrittävät horjuttaa laillisia hallituksia jemenissä somaliassa pakistanissa ja muualla

kiitos molemmille edellisille puhujille

aarre

on nyt selvästi nähtävissä että taliban on hieman niin kuin uinunut siellä pinnan alla ja viime aikoinakin pystynyt aikamoisiin terroritekoihin itse kabulissa

mielestäni on väärin asettaa kotimaisia yksityisiä hankkeita kehitysapua vastaan

eli lyhyesti sanottuna meillä on ykn mandaatilla inhimillinen velvollisuus auttaa afganistanilaisia ja se on myös oma kansallinen turvallisuusetumme

akkalleen

onko ministerillä sellainen arvio ja käsitys että tämä on laajempaakin uinumista ollut tähän asti ja nyt kun sitten joukot poistuvat alkaa varsinainen aktiviteetti

ne eivät paini samassa sarjassa ja kyllä tämä meidän kansainvälinen asemamme on sellainen että pitää vaalia sitä ja mainettamme myöskin tällaisena maailman omanatuntona

sitten vielä tähän lisäkysymyksenä

jos nyt sitten niin käy että asiat alkavat mennä todella hullusti niin onko esimerkiksi riittävää evakuointikapasiteettia olemassa myöskin siellä mazar i sharifin alueella

arvoisa puhemies

erinomaista että täällä on ministerit paikalla voidaan esittää muutamia kysymyksiä heille

hieman ihmetyttää se miksi tehdään näitä kahdenvälisiä sopimuksia

ensinnäkin suomihan toimii yhteistyössä ruotsalaisten ja saksalaisten kanssa mikä tarkoittaa sitä että meidän on neuvoteltava yhdessä näistä järjestelyistä joita tarvitaan joukkojen pois vetämiseksi

miksi ei tehdä eu tasoisia sopimuksia ja miksei kaiken kaikkiaan tehdä sellaisia kollektiivisia sopimuksia ettei tarvitse turvautua kahdenvälisiin järjestelyihin